arvoisa puhemies

ne tehostavat lähestymiskiellon antamaa suojaa ja viestittävät myös ennalta ehkäisevästi koko yhteiskunnalle vainoamisen tuomittavuuden

arvoisa puhemies

jokaisen ihmisen fyysinen ja psyykkinen koskemattomuus on sellainen perusoikeus joka tulee turvata myös meillä suomessa

ikävä kyllä tämä perusoikeus ei vain valitettavasti kaikille ole itsestäänselvyys ja siksi näen että tämä edustaja viitamiehen tekemä lakialoite on ehdottoman kannatettava

hallitusohjelmassaan hallitus väittää tavoitteekseen luoda lapsille turvallinen kasvuympäristö ja turvata vanhemmille aineelliset ja henkiset mahdollisuudet synnyttää ja kasvattaa lapsia

hallitusohjelmassa todetaan että perhepolitiikan kolme ydintä ovat palvelut tulonsiirrot sekä perheen ja työn yhteensovittaminen mutta käytännössä hallitus tekee kerta toisensa jälkeen ratkaisuja jotka vahvistamisen sijasta murentavat näitä kolmea ydintä

se on alusta asti ollut universaali etuus jolla halutaan tasata lasten huollosta perheille koituvia kustannuksia ja viestittää että yhteiskunta kannustaa lastenhankintaan

päätös leikata lapsilisiä onkin nykyhallitukselta selkeä arvovalinta joka kasvattaa inhimillistä hätää etenkin perheissä joiden talous on tiukalla työttömyyden sairauden tai muiden ongelmien vuoksi ja suurimpia kärsijöitä ovat näiden perheiden lapset

arvoisa puhemies

perussuomalaiset pitävät tällaista ratkaisua kustannusvaikutuksiltaan kestämättömänä mutta myös ihmettelevät kuinka lapsiperheiden tilanne olisi kahden vuoden kuluttua parantunut niin merkittävästi että tämä kompensaatio voitaisiin poistaa

asian toisessa käsittelyssä perussuomalaiset tulevat tekemään esityksen että lakiesitykset hylätään

oikeastaan ensinnäkin tästä että tänään täällä keskustelussa nousi esiin pohdintaa tästä kuinka tällä rakenteella nyt mahdollistetaan se että nämä sosiaali ja terveydenhuollon markkinat valtaavat nimenomaan tällaiset suuret toimijat

tämä rakenne on nyt luotu sellaiseksi että tämä mahdollistaa juuri pk sektorin yritysten tulemisen markkinoille ja samoin järjestöjen asemaa vahvistetaan

minä pidän tätä erittäin hyvänä asiana ja ihmettelen jos joku tämän kokee epämukavana kuten tänään keskusteluissa olen täällä hiukan ymmärtänyt

toinen asia on myöskin tämä että tästä rahoituksesta on täällä nyt moneen kertaan tänään sanottu että tämä asia varmasti tulee tiukan tarkastelun alle

nämä laskelmat joita on tullut ovat alustavia arvioita ja varmasti niin meidän omassa sosiaali ja terveysvaliokunnassa kuin eduskunnassa muutenkin tähän asiaan tullaan kiinnittämään tiukasti huomiota ja varmasti se huoli otetaan aiheellisesti

toivoisin kovin että nyt kun tämä prosessi on monin tavoin vielä kesken niin näitä tällaisia sanotaan tuomioita ei nyt niin kauheasti heiteltäisi ilmaan ja kuntia peloteltaisi ja luotaisi ja lietsottaisi kentälle sellaista henkeä että tämä uudistus täytyy jo valmiiksi tyrmätä ja haudata

mutta ainakin omalle maakunnalleni eli lappiin annan täyden kiitoksen siitä että siellä on ryhdytty hyvissä ajoin toimeen ja ryhdytty tekemään niitä uudistuksia ja tehdään niitä hyvällä fiiliksellä ja on tartuttu toimeen

arvoisa puhemies

nimenomaanhan tässä ohjausryhmän työssä on pyritty siihen että alueiden erilaisuudet huomioidaan sillä että nämä rakenteet ovat niin joustavat että ne antavat päätösvaltaa nimenomaan jokaiselle alueelle ja myöskin tuotantovastuullisille alueille

jos ajatellaan tilannetta että meillä olisi ollut viisi sote aluetta ja olisi kunta niin ajatellaanpa sitä miten massiivinen järjestäjä ja tuottaja jos ne vielä olisivat yhdessä siinä olisi ollut

eli nyt jos meillä on näitä tämmöisiä tuotantovastuullisia alueita niin kyllä ainakin itse näen näin että kyllä siinä silloin on huomattavasti helpompi niitä hankintoja lähteä kilpailuttamaan omalta osalta ja miettiä niitä palvelujen tuottamisprosesseja ja myöskin näitä että myöskin tiedostetaan se minkätyyppisiä palveluntarjoajia omalla alueella on koska siellä on ainakin minä tiedän että omalla alueellani ja varmasti teidänkin alueella on paljon pieniä yrityksiä jotka olisivat ihan yhtä hyviä niitä palveluja tuottamaan

ministeri huovinen te toitte esiin kananojan raportin jossa onkin lukuisia hyviä toimenpide ehdotuksia ja viittasitte myös siihen että lausuntokierroksen jälkeen hallituksessa palataan tähän lastensuojeluaiheeseen tarkemmin

kysyisin ministeriltä vielä onko hallituksessa myös varauduttu rahoituksen lisäämiseen ja ottamaan koko lastensuojelujärjestelmä kehittämisen alle mukaan lukien lastensuojelukertoimen uudelleenarviointi ja mahdollisesti sen muuttaminen varhaisen puuttumisen kertoimeksi jota perussuomalaiset ovat vahvasti tuoneet esiin

varhaisen puuttumisen kertoimen kautta tulisivat huomioiduksi myös muut kuin niin sanotut huostaanottokustannukset ja se siirtäisi ennemmin tai myöhemmin painopistettä nimenomaan sinne ennalta ehkäisevän työ nalli ja

ja lopuksi yhteenveto kuvan word ministereille ja ministeri risikko aloittaa

uudistus pitää sisällään erittäin hyviä tavoitteita ja esityksiä kuten painopisteen siirtämisen erityispalveluista yleispalveluihin asiakkaiden yhdenvertaisuuden vahvistamisen sekä viranomaisyhteistyön tiivistämisen

tämä on myös erittäin kannatettava koska tämän kautta saadaan myös päätöksentekoon varmasti sitä tietoa sieltä kentän suunnalta

perussuomalaiset kuitenkin katsovat että lainvalmistelussa on tiettyjä puutteita jotka tulevat sitten tässä jatkokäsittelyssä esiin ja tämä sitten vastalause kohde

näitä ovat muun muassa lapsen edun osalta se että katsomme että tässä uudistuksessa ei edelleenkään lapsen ja perheiden etu tule toteutumaan parhaalla mahdollisella tavalla ja toinen oleellinen asia on myös tämä kuntien resurssien riittävyys

arvoisa puhemies

joukkoliikenteen tilanne heikentyy myös vuosi vuodelta

kuitenkin esimerkiksi työssäkäyntialueita ollaan laajentamassa ja polttoainekulut sekä oman auton käyttökustannukset nousevat jatkuvasti

kolmas tärkeä asia on lentoliikenteen turvaaminen myös lapissa alueellisesti kattavasti sillä lentoliikenne on elintärkeä lapin jokaisella alueella ja näihin asioihin toivoisin ministeriltä vielä hiukan lisää valaistusta

nuorten yhteiskuntatakuukaan ei tilannetta tule korjaamaan koska edelleen jätetään puuttumatta niihin syihin joita esimerkiksi työllistymisen tai kouluttautumisen esteinä nuorten kohdalla on

kysyisinkin nyt ministereiltä

arvoisa puhemies

täytyy sanoa että kun esitystä olen lukenut niin täytyy kyllä antaa siitä kiitosta että tässä on erittäin hyviä elementtejä erittäin hyviä esityksiä

juuri kuten edustaja kymäläinen toi esiin näitä toiveita tänne valiokuntakäsittelyyn niin katson että kyllä ne ovat juuri sellaisia joihin meidän täytyy kiinnittää valiokunnassa huomiota myöskin tämä kuinka tässä on huomioitu nimenomaan eri ikäiset vammaiset lapset ja heidän perheidensä tilanne ja eri vammaisuuden asteet

keskustelu on tällä välin asia lähetetään hyvä ja terveysvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päivän syksyn kannatettava

koko kouluyhteisön kannalta on ensiarvoisen tärkeää että koulutyö toteutuisi turvallisessa ympäristössä

myös lainsäädännön keinoin tulisi välittää vahva viesti oppilaille heidän vanhemmilleen sekä opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle että oikeus koulun työrauhaan ja turvalliseen oppimis ja opetusympäristöön ovat myös lainsäädännössä tunnustettuja ja suojattuja oikeuksia

riittävinä toimenpiteinä ei voida kuitenkaan pitää vain seuraamusjärjestelmän ja koulun henkilökunnan puuttumismahdollisuuksien sääntelyä vaan myös oppilashuoltoa on tulevaisuudessa voimakkaasti vahvistettava

liian suuret luokkakoot ja erityistuen tarpeen lisääntyminen tarkoittavat väistämättä myös sitä ettei oppilaiden yksilöllisiä tarpeita voida huomioida riittävästi

joka tapauksessa tämä hallituksen esitys on sangen kannatettava ja omalta osaltani haluan myös kiittää edustaja gustafssonia tämän asian liikkeellelaitosta

ensinnäkin tekisi mieli sanoa ja sanonkin itse asiassa että aluksi haluan kiittää tästä erinomaisen hyvästä keskustelusta kaikkia ketkä nyt täällä salissa enää ovat valitettavasti on vähän paikalla mutta hienoa että kuitenkin tänne on osa jäänyt

se oli monella tapaa arvokas ja se viesti jonka oppositio toi ihan varmasti tuli kuulluksi ja kyllä se tuli kuulluksi myöskin niin että sillä on myöskin siellä sydämessä merkitys

itse asiassa kun edustaja kymäläinen taisi tuossa kysyä että tuntuuko pahalta niin kyllä minä sanon ihan suoraan että kyllä minusta tuntuu

kun tässä on niitä kokonaisvaltaisia vaikutuksia tänään perätty ja haettu niin niihin vaikutusarviointeihin joita me olemme tehneet ja hakeneet esimerkiksi tähän asumistuen eteenpäinviemiseen on kyllä käytetty todella paljon aikaa että me löydämme semmoisen ratkaisun joka olisi mahdollisimman inhimillinen olosuhteet huomioon ottaen

tämä ei ole puolustelua mutta minä kerron vain hiukan sitä taustaa että jos se siltä vaikuttaa että me sydämettömästi tätä asiaa mietimme kollega rehulan kanssa niin näin se ei ole

itse asiassa omassa puheenvuorossani päivän alussa sanoinkin että olisi hirveän helppoa lähteä sille syyttelyn tielle ja miettiä mitä se edellinen hallitus on tehnyt tai jättänyt tekemättä ja jos olisi jos olisi ja jos olisi ollut näin mutta kun se ei johda mihinkään

miten ministeri näkee että kuluttajahintoja saadaan sellaisiksi että ne olisivat mahdollisimman monelle todellinen vaihtoehto

sen verran sitten kuitenkin tässä vähän edustaja gustafssonille sanoin tästä miljardivelasta mutta tosiaan minä arvostan enemmän sitä että yritetään kuitenkin katsoa eteenpäin

mutta toisaalta

heitä tarvitaan myös tulevaisuudessa

sen takia tämä teidän palautteenne tänään on ollut erittäin arvokasta ja olen todellakin iloinen että olen sitä saanut

kiitoksia

arvoisa puhemies

kuntien velvoitteita lisätään ja piakkoin voimaan astuva vanhuspalvelulaki on yksi esimerkki siitä miten velvoitteita lisätään ilman asianmukaista rahoitusta

lisäksi tulossa on muitakin uudistuksia joiden kustannusvaikutukset ovat täysin kysymysmerkkejä

suomessa ollaan tällä hetkellä suuressa rakenteellisessa sosiaali ja terveydenhuollon muutoksessa ja ennen kaikkea julkinen terveydenhuolto vaatisi vahvasti toimia joilla sitä kyettäisiin vahvistamaan

pidämme aiheellisena uhkakuvana että kansalaisten yhdenvertaisuus ja julkisten terveyspalveluiden saatavuus voivat vakavasti vaarantua entisestään jos ja kun kustannukset tulevat nousemaan rajat ylittävän terveydenhuollon myötä kun varoja joudutaan vähentämään kansallisten terveyspalveluidemme tuottamisesta ja kehittämisestä

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

leikkauksien seurauksena kunnat joutuvat myös tinkimään peruspalveluiden laadusta ja saatavuudesta mikä tulee vaikeuttamaan lukemattomien kotitalouksien arkea koko suomessa

haluttiin että huomio kiinnitetään suomen asioihin ja suomalaisille tärkeisiin perusarvoihin sen sijaan että huolehdimme muiden eu maiden kansalaisten hyvinvoinnista

suurimmat kärsijät tulevatkin olemaan ne joita yhteiskunnan tulisi nostaa ja kannatella eli jo valmiiksi heikoilla olevat kuten lapset nuoret lapsiperheet ja vanhukset

arvoisa puhemies

esityksessä on myös suurena epävarmuustekijänä se miten paljon suomalaisia terveyspalveluja jatkossa käytettäisiin ja kuinka paljon siitä tulisi aiheutumaan suomelle lisää erilaisia kustannuksia

mutta sen verran haluaisin tässä nyt nostaa vielä esiin esimerkiksi tästä yksinhuoltajien tilanteesta että minä pidän erittäin tuota tie välisenä

myös hallituksen sote uudistus on yksi suuri kysymysmerkki yhä edelleen

perussuomalaiset pitävätkin todella kyseenalaisena sitä että asumisperusteinen terveydenhuoltojärjestelmämme sekä muilla hallituksen esityksillä koko sosiaaliturvajärjestelmäkin ollaan avaamassa koskemaan yhä useampaa ulkomaalaista eikä enää vain eun kansalaisia vaan myös kolmansista maista saapuvia kansalaisia

isän sanotaan ihmeellisenä sitä että lähdetään nostamaan väitteitä että koska yksinhuoltajat saavat tämän vähennyksen niin sanotusti kaksinkertaisena niin heidät olisi tässä esityksessä jotenkin erityisesti huomioitu

yksinhuoltajien arki on arkea jossa tarvitaan aidosti sitä riihikuivaa rahaa

töitä pitäisi tehdä suomalaisten hyvinvoinnin turvallisuuden ja hyvän elämän eteen sen sijaan että jatketaan pidäkkeetöntä eu politiikkaa sekä kestämättömän talouspolitiikan tukemista suomen verorahoin

minä uskallan väittää että siellä yksinhuoltajaperheissä ei hirveästi lämmitä tieto siitä että vuoden päättyessä kahden vuoden ajan tällaista verokompensaatiota on tarjolla kun siellä arjessa tarvitaan rahaa ruokaan ja lasten ihan arkisiin menoihin koska lapsilisähän on tarkoitettu nimenomaan lasten kustannuksiin ja lasten elämiseen

julkisen terveydenhuoltomme on oltava ensisijaisesti oman maamme kansalaisille tasavertaisesti saavutettavaa ja sen avulla on turvattava laadukas ja pikainen hoitoon pääsy myös niille joilla ei ole varaa yksityislääkäreihin saati mahdollisuutta työterveyshuoltoon

tähän linjaan on nyt sitoutumassa kuusi puoluetta

arvoisa puhemies